puusta saatava korvaus voi parantua kun puu käytetään monipuolisesti

nämähän ovat läänikohtaisia vaikka suomessa nyt ei ole enää lääniä vaan nämä viehekalastusmaksut menevät niiden entisten läänien kohdalta

silloin siitä aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen kuuluu valtiolle

mikä on se hallinnollinen instanssi joka viime kädessä tässä asiassa on vastuullinen ei ole tietysti sinänsä tärkeää tärkeintä on se että vahinkoa kärsineet saavat oikeudenmukaisen hoidon ja korvauksen

muutaman vuoden kuluttua meillä voi olla merkittävä määrä uusia puukemian tehtaita jotka tarjoavat työtä tuhansille ja samalla turvaavat metsänomistajalle kohtuullisemmat tuotot

tavallisesti lääkeyhtiöt ovat vastuussa tuotteistaan mutta poikkeuksellisesti pandemrixiin liittyvässä sopimuksessa tämä vastuu poistettiin lääkeyhtiöltä joten korvauksia maksavat nyt lääkevahinkovakuutuspooli ja valtio

jotenkin tuntuvat ontuvilta nämä hallituksen ja mietinnön asiat

ainakin minulle on aina sanottu että hallituksen esitysten pitäisi olla sellaisia että meidän pitäisi miettiä mihinkä ne johtavat

on oikein että niin meillä päin kuin muuallakin näitä luvista saatuja varoja käytetään kalavesien hoitoon ja kalanistutuksiin niin kuin täällä aloitteen perusteluissa oikein sanotaan ja kalavesien kunnostuksiin korvauksiin vesien omistajille

olemme kuulleet tätä hallituksen vanhaa sanahelinää on jatkuvasti puhuttu että pitää ja pitää tehdä pitää tehdä kuntauudistus jossa palvelut tuotetaan tehokkaammin mutta viedään kauemmas

sdp sanoi että pitää olla ihmisarvoinen vanhuus

missä viipyy vanhuspalvelulaki henkilömitoituksineen

että kun tässä nyt tulisi lisää reilu miljoona euroa maksujen korottamisella täällä lopuksi sanotaan että tämä summa voitaisiin puolestaan käyttää maa ja metsätalousministeriön pääluokassa kalastuslupamaksujen palautukseen vesien omistajille osoitetun määrärahan korottamiseen

kun tällä hetkellä nuori joka sairastaa narkolepsiaa joutuu tekemään ammatinvalintaa sen mukaan että sairaus olisi haittana ammatissa miten tämä huomioidaan tai jos vähän iäkkäämpi mahdollisesti joutuu vaihtamaan ammattia sairauden takia miten korvaus silloin hoituu

olisi paljon parempi että tämä koko lakijuttu vedettäisiin pois ja nyt mietittäisiin vaikka vielä viisi vuotta että me olisimme kypsiä siihen että on kysymyksessä maa vesi tai ilmaliikenne niin promillerajat ovat aivan samanlaatuisia

niin kauan kuin perustuslaki takaa tämän suomen ja ruotsin kielen niin meidän on on se nyt tyydyttävä vai tiedettävä että me saamme puhua joko suomea tai ruotsia

ajattelen vähän samalla lailla kuin edustaja rajamäki että kenellekä nämä rahat menevät että onko tällaisia omistajia ympäri suomea vai millaisiksi nämä vesien omistajien määrät sitten osoittautuvat täällä

mikäli narkolepsiaa sairastava nuori tarvitsee esimerkiksi koulunkäynnissä avustajan pitäisi avustajan palkkaamisenkin sisältyä korvauslain piiriin

eli kun puhutaan että perussuomalaiset tekevät toista ja puhuvat toista niin näissä esimerkeissä te ette ole tehneet yhtään mitään

lain soveltajilla ja korvauspäätöksen tekijöillä tulee olla tarpeeksi laajat valtuudet huomioida koko tapahtuneen vahingon laajuus

minäkin hyvin kriittisesti suhtaudun ja näiltä istumilta en ole kannattamassa tätä lakialoitetta

mutta elämme kansainvälisessä globaalissa maailmassa ja myös koululaitoksen minun mielestäni pitäisi muuttua tämän myötä kieltenopiskelun mukaan

mutta niin kuin sanoin jotain huvia köyhälläkin pitää olla ettei aina nosteta niitä ja sitten tämä perustelu mikä täällä loppuosassa oli

sosiaali ja terveysministeriön ja thln vastuu sekä sitä kautta valtion vastuu tulisi myöskin rokotteen valinnan kautta

arvoisa puhemies

no sitten tässä edelleen sanotaan mikä minulle on vähän epäselvää että kunnanvaltuuston esityksestä voidaan valtioneuvoston asetuksella säätää kunta kaksikieliseksi

mietinnössä on sivuttu tärkeitä asioita kuten köyhyys tasa arvo ihmisoikeus sananvapaus ja huoltovarmuus ruuan ja energian osalta mutta sitten täällä on myös tulevaisuutta ajatellen tulevaisuuden kehitystavoitteet

ja kyllä tässä koulupuolessa pitäisi mennä tämän nykypäivän mukaan

missä tilanteessa näin on mahdollista tehdä

ajatellaan kauppaa

ei puhuta mutta kyllä tämä valinnanvapaus pitäisi olla

täytyy todeta että niin kauan kuin on elämää on toivoa että joskus meikäläisenkin nerkoontie sitten tulee ehkä päällystetyksi tai suuremmat kuopat korjatuksi

onko nyt käymässä niin että kun ruotsinkielisiä asuu jossain kunnassa ja mahdollisesti osuus on vähentynyt siitä tulisi yksikielinen mutta sitten valtuustolla voisi olla mahdollisuus

mitenkäs siihen pakkoon suhtaudutaan

olisin kysynyt miten hallitus keskustelee kuinka syvällisesti koska tiedämme että euroopassa puhutaan avoimesti mahdollisesta liittovaltiosta mutta suomessa ei olla tässä eduskunnassa puhuttu sanallakaan tästä eli sitten vasta puhutaan kun me olemme jo siinä liittovaltiossa

voimme olla hyvin vakavia siinä mielessä että suomen talous yskii pahasti kilpailukyky ei ole hyvä

tämän ihan haluaisin täsmentää mitä tämä tarkoittaa

eikä ollut myöskään poikkeuksellista että säätiöön saapuu hakemus jossa haetaan järjesteltäväksi kymmeniä samanaikaisia pikaluottoja

monelle narkoleptikolle tyypillinen oire on voimakkaisiin tunnetiloihin liittyvä äkillinen lihasjänteyden vähentyminen tai pettäminen

me emme voi koskaan kilpailla hinnalla vaan laadulla kun tiedämme kuinka kiina ja yleensäkin aasian maat ovat kilpailukykyisiä tehdään vielä työtä melki nälkäpalkalla ja laatukin on niin paljon hyvää että entistä enemmän tuodaan suomeenkin näitä tuotteita

ne ihmiset jotka eivät tiedä sairaudesta mitään tulkitsevat sen ehkä väsymyksen tai torkahtelun piikkiin luulevat että ihmiset ovat noin laiskoja ja välinpitämättömiä ja epäkohteliaita

tulee välttämättä miettineeksi onko meillä nyt jo talvisodan henkeä niin että yhteisesti pystyttäisiin miettimään että jotain pitäisi tehdä

arvoisa puhemies

mutta ehkä meidän piti tämäkin pandemrix asia käydä ja toivottavasti tosiaan näitä tapauksia emme enää saa koskaan käsitellä täällä eduskunnassa

opposition tehtävänä on tietysti arvostella hallitusta jos hallitus on toiminut huonosti

pitäisi sanoa niitä epäkohtia mitkä meidän mielestämme ovat väärin

ensinnäkin on turvattava nämä olemassa olevat yritykset ja mielestäni ollaan tehty vääriä ratkaisuja hallituksenkin taholta

ensimmäisenä köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäiseminen

eriarvoisuus entisestään lisääntyy köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat ovat kyseessä lapsiperheet nuoret tai sitten työlliset tai eläkeläiset

niin kuin kerran puhuin nyt pitäisi olla se mietintämyssy että mitä tuotteita me pystymme tuottamaan koska on varmaan semmoisia uusia aloja millä suomi voisi pärjätä

tähän mennessä on vain viety raaka aineet ja niitä ei olla jalostettu ja sitten näitä uusia muotoja pitäisi ottaa käyttöön mutta minulla nyt ei siihen välttämättä ole sitä viisasten kiveä

arvoisa puhemies

jokainen tietää että tässä ei nyt varmaan ole kovin hyvin onnistuttu

sitten yksi vaihtoehto on että harmaasta ta loudesta suomi saa lisätuloja

valtion yhteisiä perustietotekniikka ja tietojärjestelmäpalveluja tuottava valtiovarainministeriön alaisuuteen sijoitettava palvelukeskus on tarpeellinen uudistus talouden ja tehokkuuden näkökulmasta katsottuna

nyt täällä on puhuttu että pitää pankkitilille maksaa työntekijän palkat tai sitten pitää käteiskaupassa antaa kuitti mutta pitäisi olla niitä todellisia harmaan talouden poistoelementtejä

jokainen tietää että talous ei ole kasvanut päinvastoin se hiipuu ja odotetaan jopa taantumaa

työpaikkoja ei ole tullut yhtään lisää päinvastoin jatkuvasti niitä menee muualle tai väkeä lomautetaan tai irtisanotaan

monissa maissa palvelujen yhdistäminen on jo toteutettu ja hyväksi havaittu

me olemme nyt koko olemassaolon ajan tässä pari vuotta jo yrittäneet tuoda sen ilmi että ensinnäkin voitaisiin kokeilla sitä niin sanottua hollannin mallia eli ketjulakia että pääyrittäjä päätilaaja olisi vastuussa myös aliurakointi ihmisistä ja sitten myös että yrityksellä joka tulee tänne töihin olisi rekisteröimispakko

palvelukeskus tuottaa toimialariippumattomia tukipalveluita joissa ei käytetä julkista valtaa ja palvelua toteutettaisiin yhteistyössä eri toimijoiden kesken

kilpailukyky on heikentynyt minkä seurauksena vienti entisestään takkuaa niin että kyllä tässä hallituksellakin on paljon tekemistä ennen kuin voitaisiin siunata että täällä on vaan kaikkea hyvää

on selvää että kymmenien virastojen käytäntöjen ja palvelujen yhdistäminen ei ole yksinkertainen tehtävä ja haasteita tulee riittämään niin palvelutason kuin henkilöstönkin osalta

on sanottu että jopa useita miljardeja saattaa mennä niin sanottuun kankkulan kaivoon kun tätä harmaata taloutta ei tieten tahtoen halutakaan poistaa kun näitä pieniä nippelikonsteja täällä on tehty

voisi ajatella että tästä hankkeesta voitaisiin ottaa oppia myös kuntapuolen tietojärjestelmien hankinnassa vaikka siellä enemmän päänvaivaa aiheuttavat toimialariippuvat järjestelmät kuten sosiaali ja terveyspalvelujen tietojärjestelmä

se mikä on sitten myös yksi asia on se että meidän suomihan on lähes maaseutua ja meidän pitäisi myös elää sillä lailla

tietojärjestelmien rooli palvelutuotannossa on kasvanut

pitäisin kyllä hyvin tärkeänä että kun maailmassa on jatkuvasti ruokapula tulee entisestään vesipula niin kaikki sellaiset esteet poistettaisiin että suomalainen maajussi ja nainen saisivat tehdä sitä peltoa ja olisi tämä ruokaturva esimerkiksi se on suomalaisille hyvin tärkeä

toivoa sopii että nyt tehtävässä valtion palvelukeskusuudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti palveluprosessien parantamiseen siten että nähdään palvelutarpeet pitkälle tulevaisuuteen

me olemme ohittaneet sen että tänne tuodaan viljaa ja muuta mutta nyt pitäisi kyllä olla oikein semmoinen hätätilahallitus että myös tähän maaseudun ihmisen elämään kiinnitetään huomiota

toimintojen keskittämisen hyödyt tulevat monesta purosta mutta alussa tehtävät virheratkaisut kostautuvat muun muassa kustannuksissa vuosi vuodelta

meidän perussuomalaisten linja on selvä mutta kysyn arvoisalta pääministeriltä kun hän kolumnissaan kertoi että hän ei hyväksy yhteisvastuuta eikä liittovaltiota

toivottavasti joskus meidän kansamme on semmoinen että voitaisiin antaa enempi tätä apua

arvoisa puhemies

kun kävin tammikuulla muutamissa kouluissa ja kysyin että mitä viestiä viedään niin kyllä se yksioikoisesti oli näillä peruskoululaisilla että tämä ruotsi pois

vielä yhtenä asiana sitten näistä meidän omista kohdista on että minä katson että kehitysyhteistyötä meidän pitää tehdä se on sellainen kristillinen näkemyskin

kun sadat ja kymmenettuhannet jopa asiantuntijat ovat sanoneet että tämmöinen johtaa yhteisvastuullisuuteen ja myös että päätäntävalta menee brysseliin niin teillä hallituksella pitää olla äärivasemmistoliitosta äärioikeistoon tieto hyväksyttekö tämän liittovaltiokehityksen koska seuraavaksi tulee kypros avustettavaksi seuraavaksi italia

sitten ovat tärkeitä nämä neljä painopistealuetta ja se josta minäkin olen vuosia puhunut että kohdemaita pitäisi vähentää

eli kun me puhumme täällä eduskunnassa usein tasa arvosta suvaitsevaisuudesta ja vapaudesta niin kyllä minäkin katsoisin että olisi tämä valinnaisuus

lehtitiedon mukaan presidentti barack obama on kaikessa hiljaisuudessa laajentanut yhdysvaltojen joukkojen tehtäviä afganistanissa

pidän hyvin tärkeänä sitä että lasten ja naisten asemaa korjataan samoin koulutusta on kaikkia pienimuotoisia lainoja niillä voivat nuo meidän naisemme tuolla kehitysmaissa tulla parempaan kuntoon ja myös terveydenhuollon alalla on paljon kehittämistä

aiempien suunnitelmien mukaan joukkojen oli ensi vuonna määrä keskittyä terroristiverkosto al qaidan vastaisiin operaatioihin

ja ihan käytännössä ainakin yrittäjillä jotka lähtevät esimerkiksi ruotsiin se kieli on kyllä englanti eikä siellä puhuta keskenänsä ruotsia

arvoisa puhemies

tammikuun alussa alkava yhdysvaltojen jatko operaatio aikoo keskittyä taliban kapinallisia vastaan taistelevien afganistanin turvallisuusjoukkojen tukemiseen ja terrorismin vastaisiin toimiin

ihmisten auttaminen omassa maassaan on hyvä periaate

metsähakkeen käytön tukeminen sähköntuotannossa on kannatettava asia mutta suomalaista energiapolitiikkaa on vaivannut ennustamattomuus

auttaminen tapahtuu yhteiskuntaa ja sen ta loutta kehittämällä paremman tulevaisuuden mahdollisuuksia tukemalla niin koulutuksen teollisuuden infran kuin terveydenhuollon projekteilla

kyllä toivoisin että tämä kansalaisaloite menee läpi

mutta jos tämä maailma pysyy jollain tolpalla niin pikkuhiljaa me saamme tätä kehitystä eteenpäin uskon niin ja varmaan meillä kaikilla suomalaisilla ja päättäjillä on hyvää tahtoa viedä asioita omalla tavalla eteenpäin

toivottavasti tuotantotukilaki selkeyttää pysyvämmin tilannetta

ja myös omaishoitajien tuesta kun puhutaan niin pitäisi käydä vakava keskustelu että siitä tehtäisiin todellinen vaihtoehto

samoin koko tuotantoketjun on pärjättävä metsänomistajasta energialaitokseen asti

obaman kerrotaan myös allekirjoittaneen määräyksen joka sallii yhdysvaltalaisjoukkojen suorittavan operaatioita sellaisia aseellisia ryhmiä vastaan jotka uhkaavat yhdysvaltalaisia sotilaita tai afganistanin hallinnon joukkoja

nämä muutamat asiat ajanpuutteen takia

hallitus on luvannut turvata poliisin palvelut koko maassa mutta näin ei käy ainakaan maaseudulla missä kansalaiset joutuvat odottamaan poliisien tuloa kohtuuttoman kauan

tarkoitushan on että me välikysymyksen takia kysymme ja te vastaatte eikä päinvastoin

uusi määräys sallii myös ilmatuen afgaanijoukoille yhdysvaltojen hävittäjistä ja pommikoneista yhdysvaltalaisviranomaiset kertovat

rahan käyttökanavia ja tapoja on monia myös onnistuneita ja epäonnistuneita projekteja niitä joiden tuloksiksi jää vain työllistää projektien tekijöitä

täällä mainitaan että esityksen mukaan metsähakkeella tuotetusta sähköstä maksettava tuki olisi puolet nykyisestä jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saaduista jalostukseen soveltuvista rungonosista

täytyy ensinnä ihmetellä edustaja katajan puhetta

oli pitkä ja varmaan hyvä hänen mielestään mutta en kyllä oikeastaan kuullut sanaakaan eikä ollut rakentava

sitten ministeri räsänen mainitsi myös että nämä rattijuoppotapaukset ovat vähentyneet